haluan lopuksi vaan todeta että arvioni on se että maassa vallitsee aluehallinnon osalta vuodenvaihteessa herttainen sekamelska ja sitä sitten käymme yhdessä setvimään ja toivomme että joku tolkku syntyy

tämä sisältää määräyksiä keinoista joilla estetään ihmiskauppaa myöskin keinoista joilla suojellaan uhreja määräyksiä rikosvastuusta tutkinnasta oikeudenkäynnistä kansainvälisestä yhteistyöstä näissä asioissa joka onkin muuten äärimmäisen tärkeä asia sekä sen lisäksi seurantajärjestelmästä joka tähän myös sisältyy

kun näin todetaan täällä mietinnössä niin onhan se nyt erikoista jos ei tällaisen mietinnön kirjauksesta voisi käydä keskustelua vaan se niin kuin nonsoleerataan sen perusteella kun olemassa oleva laki on niin löysä

terveydenhuollossa toteutetaan parhaillaan valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja

kun väestömme ikääntyy niin yhä useammat ihmiset tarvitsevat tekstitystä myös muista kuin tästä erityisryhmänäkökulmasta lähtien

nämä palvelut koostuvat sähköisestä lääkemääräyksestä valtakunnallisesta sähköisestä potilasasiakirja arkistosta sekä niihin liittyvistä lääketietokannasta lääkemääräys ja potilastietojen katselusta ja potilaan tiedonhallintapalvelusta

tietosuojavaltuutetun harteille asetetaan tässä aiotussa laissa melkoinen vastuu ja valiokuntahan esittää hurskaan toiveen resurssien lisäämisestä

ihmiskauppa on rikollista toimintaa ja valitettavasti monissa euroopan maissa tämä asia on esillä ja näitä tapauksia löytyy myöskin suomessa ja valitettavasti hyvin traagisia sellaisia

sitten haluan jälleen kerran kehua suurin kirjaimin yleisradioyhtiömme lastenohjelmatuotantoa

kun olen kahden pienen pojan äiti niin voin kyllä sanoa että erityisesti se mitä on tehty yleisradioyhtiön toimesta verkkosivuille suunnattua palvelua myöskin lapsille on häkellyttävän hienoa työtä ja sellaista joka rohkaisee ja opettaa lasta siinä samalla ja on kuitenkin turvallista

valiokunta pitää tätä ehdotettua ratkaisua perusteltuna koska voimassa olevan lain mukaan lupaa ei voida käytännössä myöntää toiminnalle josta aiheutuu tässä direktiivissä tarkoitettua ympäristön merkittävää pilaantumista

valtakunnallisiin palveluihin sisältyvä kansalaisen käyttöliittymä antaa meille terveydenhuollon asiakkaille mahdollisuuden nähdä esimerkiksi kotitietokoneeltamme ajantasaiset tiedot laadituista sähköisistä lääkemääräyksistä ja myös keskeisistä muista potilastiedoista

toki kerroitte äsken että tämä esitys ei ole aivan vielä valmis mutta mielelläni kuulisin sitä arviota kuinka paljon teidän näkemyksenne mukaan tähän uuteen lainsäädäntöön nyt näitä resursseja sitten tietosuojavaltuutetulle tarvitaan

sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää että saamme nämä asiat myös omaan lainsäädäntöömme kun ratifioimme nyt tämän sopimuksen

lopuksi arvoisa puhemies totean ettei tämän lain käsittelystä syntynyt kuva ole ollut omiaan kasvattamaan kansalaisten luottamusta yhteiseen päätöksentekoon ja sen läpinäkyvyyteen ja vielä vähemmän tuo luottamus kasvaa jos tämä epäselvä ja tulkinnanvarainen laki nyt hyväksytään

valiokunta korostaa että uusi ympäristövastuusääntely muodostaa kokonaisuutena omanlaatuisensa täydennyksen jo voimassa olevaan omaan lainsäädäntöömme nähden

kansaneläkelaitos toteuttaa kanta palvelut yhteistyössä terveydenhuollon palvelujen antajien potilastietojärjestelmien toimittajien ja ter veydenhuollon alalla toimivien viranomaisten kanssa

tästä arvoisa puhemies oikeastaan pääsen sellaiseen toiveeseen jonka haluan esittää tässä yleisradion hallintoneuvostolle

tämä lainsäädäntö voi tulla siis sovellettavaksi hyvin harvoin poikkeuksellisen suuren vahingon yhteydessä jolloin se myös saattaa merkitä laajempaa korjausvastuuta

kanta palveluihin liittyviltä tietojärjestelmäpalveluilta edellytetään yhteentoimivuutta kansaneläkelaitoksen ylläpitämien keskitettyjen tietojärjestelmäpalvelujen kanssa ja niiden tulee noudattaa myös kansaneläkelaitoksen ylläpitämiä teknisiä määrityksiä

tämä kohdistuu kaikkiin ihmisiin niin naisiin lapsiin kuin miehiin ja kaikkiin hyväksikäytön muotoihin niin seksuaaliseen hyväksikäyttöön kuin pakkotyöhön ja niin edelleen

nimittäin pohdiskelin hieman sitä kuinka yleisradioyhtiössä ja hallintoneuvostossa arvioidaan erilaisia laatuasioita

nämä tekniset määritykset liittyvät kansaneläkelaitoksen yhteistyössä eri osapuolten kanssa kokoamiin vaatimuksiin ja niiden pohjalta sovittuihin menettelyihin ja näillä turvataan lainsäädännössä erityisesti tietoturvaa ja tietosuojaa koskevia vaatimuksia

tämä tuli mieleeni siitä että aika usein kansalaiset ottavat yhteyttä kuinka ollakaan pienten lasten vanhemmat tällaiseen toiseen pienten lasten vanhempaan ja kertovat että erilaisten tv ohjelmien puffausta eli mainostamista jossa on aika rajujakin kohtauksia tapahtuu kaikilla kanavilla myöskin yleisradion kanavilla sellaiseen aikaan jolloin myöskin vielä kotitalouksien pieni väki saattaa olla tv vastaanottimien ääressä

ympäristönsuojelulain ja vesilain keskeisin vesiensuojelun tavoite on ehkäistä ennakolta vesiympäristölle aiheutuvia haittoja ja vahinkoja

myöskin tämän kysynnän kitkeminen on hyvin tärkeä osa tätä ihmiskaupan estämistä ja tässähän meillä on tietenkin iso haaste

tuossa debatissa äsken jo kertasin nämä synkät talouslukemat joita saamme elää tämän vuoden budjetissa ja todellakin halusin peräänkuuluttaa tässä keskustelussa hieman realismia kun tuntuu välillä siltä että täällä esitetään paljon sellaisia hyviä tärkeitä ja tarpeellisia menokohteita mutta ei kuitenkaan vaivauduta sitten lopulta kertomaan mistä rahat näihin kaikkiin hyviin ja kauniisiin asioihin otetaan

tämä toteutuu pääasiassa ennakollisen lupajärjestelmän kautta

nyt eduskuntaan tulleen lakiesityksen perusteella sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa asiakas ja potilastietojen käsittelyssä käytettäville tietojärjestelmille määritellään ensimmäistä kertaa lain tasolla olennaiset vaatimukset

miten teemme sen että estämme ja kitkemme tätä kysyntää jota tuntuu valitettavasti olevan kaikissa euroopan maissa

mutta mikäli toimintaa ei lupamääräyksinkään ole mahdollista muotoilla siten ettei merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristölle aiheudu lupa voidaan myös kokonaan evätä

on hyvin tärkeää myöskin tunnistaa uhrit mahdollisimman nopeasti jotta vältytään tilanteelta jossa viranomaiset käsittelevät heitä ikään kuin laittomina maahanmuuttajina tai rikollisina

nämä ennakolliset lupajärjestelmät yleensä estävät käytännössä ympäristövastuudirektiivin tarkoittaman huomattavan haitallisen vahingon aiheutumisen

ajattelin että noinkohan löytyy tästä hallintoneuvoston hienosta kertomuksesta jotain ja löysin täältä sisällysluettelosta kohdan jossa mainittiin sana turvallisuus mutta sen alta ei ainakaan löytynyt näitä asioita vaan vähän toiseen asiaan liittyvää tietoa

näissä vesiasioissa valiokunta toteaa että pintavesille aiheutuvan vahingon merkittävyyden arvioinnin tulee olla tapauskohtaista ja laatunormit ovat ainoastaan yksi tässä arvioinnissa käytettävä seikka

on tärkeää ja tämä sopimus tarkoittaa sitä että taataan uhreille lääkintä ja mielenter veysapua sekä tuetaan uudelleen integroitumista

tähän saakkahan olemme tässäkin salissa useaan otteeseen saaneet kuulla että vaikkapa terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat aivan liian vaikeakäyttöisiä tai keskenään niin erilaisia että ne eivät keskustele toistensa kanssa

voisi olla paikallaan hieman arvioida myös hallintoneuvoston toimesta sitä onko joitakin ongelmakohtia tämän tyyppisissä asioissa

on otettava myös huomioon ekologisen tilan määreitä biologisia tekijöitä kalaston pohjaeliöstön tila ja vahinkoja arvioitaessa on otettava huomioon luonnonvarapalvelujen huonontuminen eli esimerkiksi se että vahingosta aiheutuu haittaa virkistyskäytölle

ei ei et tä sä ymmärtää että talouden tasapainotukselta ei voida välttyä

meillähän on tietoa siitä että tvn katselu on ainakin joiltakin osin lasten osalta kovastikin viime vuosikymmeninä ollut kasvussa ja tavallaan tämänkin puolen arvioiminen mielestäni kyllä kuuluisi yleisradioyhtiöllemme ja sen hallintoneuvostolle

arvoisa puhemies

edelleenkään puhemies en ole saanut perussuomalaisilta vastausta siihen minkä vuoksi he eivät ole olleet kannattamassa suurten perintöjen verotusta kun kovasti täällä verotuksen oikeudenmukaisuudesta huolta tuntuvat kantavan

tarkennetaan nyt sitten kun täällä käydään sanoihinkin jo näin tarkasti kiinni että mielestäni tämän lain tuominen tässä muodossa eduskuntaan on virhe

puhemies

luokkaan a ja luokkaan b

sopimuksen tarkoitus on antaa mahdollisuus kri minalisoida myös ihmiskauppaajien palveluiden käyttöä jos ostaja tietää ihmisen olevan ihmiskaupan uhri

aivan lopuksi totean vielä tähän käytyyn rahoituskeskusteluun sen että kun täällä on esitetty budjetin kautta rahoittamista niin olen kyllä suhtautunut itse siihen aika skeptisesti

direktiivi ei sisällä luontovahingon käsitettä vaan siinä määritellään ympäristövahinko joka kohdistuu suojeltaviin lajeihin ja luontotyyppeihin jolla on näiden suotuisan suojelun tason saavuttamisen tai ylläpitämisen kannalta merkittäviä haitallisia vaikutuksia

mutta puhemies haluan muutamalla sanalla tässä puheenvuorossa korostaa lasten ja nuorten asemaa meidän yhteiskunnassamme

tietoturvallisuuden arviointilaitos arvioi ja antaa vaatimustenmukaisuustodistuksen tietojärjestelmälle mikäli se täyttää lain edellyttämät vaatimukset

tässä sopimuksessa on kyse siis hyvin laajasta kokonaisuudesta ja tulen euroopan neuvoston valtuuskunnan puolesta näille kyseisille valiokunnille vielä toimittamaan hieman enemmän materiaalia siitä mitkä asiat tässä ovat nousseet esimerkiksi tuolla euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen osalta esille

tiedätte kaikki että olen ollut aikanani tässä prosessissa itse mukana ja juuri kerroin etten kiistä millään tavalla sitä etteikö tämä nykyinen laki olisi löperö ja etteikö siihen kaivattaisi monien muiden näkemysten pohjalta muutoksia

on aivan selvää että mikäli suomalainen yhteiskunta haluaa tästä taantumasta tulevista taantumista eteenpäin mennä meidän on annettava jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus löytää oma lahjakkuutensa olla tällä tavalla osallisia yhteiskunnassa rakentaa tätä yhteistä yhteiskuntaa mutta myös saada itselleen mielekästä tekemistä joka palkitsee

en näe sitä niinkään tällaisena puolueettomuuskysymyksenä riippumattomuuskysymyksenä joka täällä on myös noussut esiin vaan erityisesti yhtiön pitkäjänteisen kehittämisen kysymyksenä

tämän taustalla on tarve varmistaa tietojärjestelmien yhteentoimivuus ja toisaalta tietosuoja ja tietoturva tilanteessa jossa näiden järjestelmien kautta on pääsy lähes kaikkien suomessa asuvien henkilöiden terveystietoihin

mutta minä uskon myös siihen että minä uskon myöskin siihen että jos esimerkiksi tälle työryhmälle joka on tehnyt tässä pohjalla työtä tämän lainsäädännön tänne tuomiseksi olisi vielä annettu lisäaikaa ja jos sille olisi vielä tarkennettu näitä kysymyksen alla olevia vaikeita kysymyksiä jotka ovat tulkinnanvaraisia joista me olemme täällä ilmeisesti aika yksimielisiä vai kuinka niin se olisi ehkä kyennyt tuottamaan vielä tätä paremman version

luokan b tietojärjestelmiä käytetään vain paikallisesti tai alueellisesti

suomessa esiintyvien yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien ja luonnonvaraisten eliölajien suotuisaa suojelun tasoa turvaa pääasiassa tämä natura verkosto mutta verkosto on kuitenkin vain yksi väline suotuisan suojelun tason ennalleen saattamisessa tai säilyttämisessä ja siksi se ei yksistään riitä tämän tärkeän tavoitteen saavuttamisessa

pelkään kyllä että mikäli valittaisiin tämä budjetin kautta tapahtuva rahoitus siinä todellakin voisi olla edessä tällainen hiljainen pikkuhiljaa tapahtuva näivettymiskehitys

aivan tiiviisti vielä tähän loppuun totean että on hyvin tärkeää nyt valiokuntatyössä että kuultaisiin mahdollisimman laajasti myöskin suomalaisia kansalaisjärjestöjä

ja kuten ed

paasio äsken totesi ne pistävät enemmän syrjään joilla enemmän on sitä laitettavaa ja toiset suurin osa eivät voi laittaa ollenkaan syrjään koska kaikki menee elämiseen

tietojärjestelmien ohella kaikilta järjestelmiä käyttäviltä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon organisaatioilta ehdotetaan edellytettäväksi näiden käyttöön liittyvää omavalvontasuunnitelmaa jonka tarkoituksena on varmistaa asiakkaiden ja potilaiden tietoja sisältävien salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen tietosuoja ja tietoturva

heillä on paljon osaamista ja ammattitaitoa näissä kysymyksissä ja sen vuoksi toivoisin että tämän valiokunta ottaisi tarkasti myös huomioon

miten sitten toteutamme tämän tärkeän ison haasteen jotta jokainen voisi sen oman lahjakkuutensa ja oman elämänpolkunsa onnellisesti löytää

esimerkiksi tällaisena taloudellisesti hankalista ajoista ja otello ristihankalana hankalana aikana juustohöyläperiaate kyllä varmasti ei jättäisi myöskään yleisradiotoimintaa rauhaan

tämä esitys osoittaa selkeästi sen että tämän hallituksen työlistan tärkeysjärjestys ei ole kunnossa

kyllä se vastaus lähtee sieltä elämän alkutaipaleelta ja laadukkaasta varhaiskasvatuksesta opetuksesta ja koulutuksesta

näiden selvitysten perusteella voidaan todeta että suomessa esiintyy eräitä luontodirektiivin toisen liitteen lajeja joilla esiintymiä on vähän tai jotka esiintyvät vain suppeasti rajatuissa elinympäristöissä

meillä on maassa räjähdysmäisesti kasvava nuorisotyöttömyys

sen vuoksi nimenomaan tämän pitkäjänteisen kehittämisen kannalta pidän budjettirahoituksen valintaa erittäin ongelmallisena

ymmärrän hyvin niitä puheenvuoroja joita tässä salissa on tänään käytetty siitä miten valitettavia nämä säästöt jotka koskevat koulutusta ovat

tärkeänä uudistuksena on myös säännös jonka mukaan valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja toteuttavan kansaneläkelaitoksen on toteutettava keskitetty palvelu

toistan vielä sen että olen sellaisen lainsäätämisen kannalla että kerralla tehdään kunnollista jälkeä eikä tehdä tilkkutäkkilainsäädäntöä

tällaisia lajeja nyt ovat esimerkiksi jokihelmisimpukka vuollejokisimpukka saimaannorppa ja pari kolme muuta

uskon että esimerkiksi sellaisia palveluja kuin yle areenaa tuskinpa olisi lähdetty kehittämään ellei olisi tiedetty että sille toiminnalle aivan oikeasti on tulevaisuudessa myöskin resursseja ja varoja

kyllä todella toivon että äänestäjät ovat nyt valppaina ja kuuntelevat minkälainen on tämän porvarihallituksen todellinen karva joka paljastuu kun pikkusen pintaa rapsutetaan

mutta yhtä aikaa meidän on ymmärrettävä että me emme voi jättää lapsillemme ja lastenlapsillemme ta loudellisesti sellaisia haasteita kuin miltä nyt näyttäisi mikäli emme mitään tämän talouden tasapainottamiseksi tekisi

tämän kautta siihen liittyneet terveydenhuollon toimintayksiköt ja itsenäiset ammatinharjoittajat voivat laatia ja tallentaa potilasasiakirjoja ja lääkemääräyksiä ilman erillistä potilastietojärjestelmää

tämä direktiivin tarkoittama merkittävä vahinko voi esimerkiksi saimaannorpan kannalta syntyä siten että ammattikalastuksen yhteydessä rajauspäätöksen mukaisen esiintymispaikan heikentämiskieltoa tai kalastusta koskevia säännöksiä huolimattomuudella tai tuottamuksellisesti rikotaan

haluan vielä todeta sen kun täällä äsken tätä työeläkejärjestelmää kehuttiin ministerikin tuolta aitiosta asti kävi kehumassa että kyllä työeläkejärjestelmääkin tässä pistetään kuntoon niin vastatkaapa te nyt miten sitä pistetään kuntoon

jo tehdessämme huomaamme että tämä nyt ehkä menee vähän sille puolelle että ei taida toimia ja on aika paljon tulkintaepäselvyyksiä ja silti teemme sen ja hetken päästä ministerit tuovat tänne sisään korjatun version ja muutetaan ja muutetaan

tämän selainpohjaisen järjestelmän kautta voidaan laajentaa kustannustehokkaasti terveydenhuollon sähköistä asiakirjahallintaa kaikkiin terveydenhuollon alalla toimiviin yrityksiin ja ammatinharjoittajiin

mutta uskon puhemies että näistä säästöistä huolimatta pystymme suomessa kuitenkin varmistamaan laadukkaan opetuksen ja mielestäni on erittäin hyvä tärkeä ja arvokas asia että valtiovarainvaliokunta on tässä omassa mietinnössään nostanut laadukkaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen esiin

kyllä olen tulevana eläkkeensaajana hyvin huolissani tällaisesta kehityksestä että paljon kerkeää porvarihallitus saamaan jo neljässä vuodessa pahaa aikaiseksi

puhemies

tässä yhdessä vaiheessa keskustelua vähän meinasi mennä synkistelyksi ja jopa sanottiin että ei täällä nyt kannata niin kauheasti iloita ja riemuita

tämä ei ole minulle mikään hallinnollinen kikkailuprojekti vaan tässä on kyse hallituksen vakavasta hankkeesta vakavasta yrityksestä puuttua erittäin vakavaan suomalaisen yhteiskunnan ongelmaan siitä että liian moni nuori putoaa kelkasta jää kyydistä käytetäänpä sitten mitä termiä hyvänsä

alueelliset ympäristökeskukset joutuvat tässäkin lainsäädännössä töihin ja viitaten vähän tuohon aikaisempaan keskusteluun tänään valiokunta kantaa jälleen kerran tässäkin asiassa huolta näistä resursseista

tässä hankkeessa on minusta nyt todellakin yritetty koota aivan uudella tavalla voimia eri ministeriöiden toimesta jotta löydämme myöskin uusia tapoja tavoittaa nämä nuoret

aluehallinnon uudistushanke merkitsee käytännössä alueellisten ympäristökeskusten ja ympäristölupavirastojen siirtymistä osaksi näitä isompia keskuksia

valiokunta korostaa tarvetta turvata ympäristöhallinnon toimintakyky aluehallinnon uudistushankkeessa ja myöskin sitä kautta tämän lainsäädännön oikeassa tulkinnassa ja valvonnassa

se on myös liian suuri hinta kansantalouden kannalta ja sen vuoksi juuri tätä hanketta joka on nostettu onneksi hallitusohjelmassakin aivan keskeiseksi prioriteetiksi viedään nyt määrätietoisesti myös tässä kehyspäätöksessä eteenpäin

vaikka täällä äsken synkisteltiin ja sanottiin että ei kannata paljon riemuita on meillä paljon puhemies haasteita mutta tästä hankkeesta olen aidosti ja vilpittömästi iloinen

tämä on hyvin tärkeä oleellinen asia koska meillä tullee joka tapauksessa nämä kustannukset tulevina vuosina kasvamaan koska palvelutarvekin kasvaa niin ettei nyt jälleen kerran anneta väärää informaatiota siitä että olisimme tekemässä säästöjä tämän summan edestä

kyllä minäkin olen tietoinen kaikista niistä tilanteista hyvin moninaisista tilanteista saan paljon palautetta siitä minkälaisia asioita ihmiset kohtaavat kun palvelut eivät toimi

haluan vielä puuttua siihen käsitykseen joka täällä esitettiin että tässä asiassa ei olisi mitään ympäristöongelmia esitetty ympäristövaliokunnan kuulemisessa

olen myös samaa mieltä siitä että liian heikkokuntoisena yksinäisenä ei pidä joutua vastentahtoisesti olemaan kotona vaan pitäisi löytyä muita tapoja auttaa ihmistä

mutta emme ole missään vaiheessa väittäneetkään että tämä olisi helppo urakka tai tehtävissä tuosta noin vain vaan tämän tueksi on välttämätöntä laatia hyvin tarkka suunnitelma jota nyt ministeriössä sitten tehdään ja tammikuun lopussa toivottavasti saamme sen valmiiksi joka sisältää sitten ajatuksia siitä miten tuemme tätä prosessia joka kunnissa on jo käynnissä vanhuspalvelulain mukaisessa hengessä

meillä on paliskuntain yhdistyksen saamelaiskäräjien lausuntoja joissa on esitetty epäilyjä miten tämä tulee vaikuttamaan alueen luontoon

arvoisa puhemies

ja mitä sanoo oulun vesi ja ympäristötekniikan laboratorio jota on pyydetty arvioimaan tämän hankkeen vaikutuksia pohjavesiin

suomen taloudellinen tilanne on todellakin vakava ja siksikin mielestäni tässä salissa esitetyt kommentit sdpn oppositiopolitiikkaa kohtaan ovat kyllä kovin hämmentäviä

ei ole kysymys säästöistä vaan tulevan kasvun taittamisesta ja sitä kautta saatavista eduista tässä kokonaisuudessa

kyllä minun täytyy arvoisa puhemies valiokunnan puheenjohtajana todeta kuten esittelypuheenvuorossani sanoin että tästä asiasta on kyllä esitetty hyvin ristiriitaisia kannanottoja valiokunnassa